tässä on selvä sanoma kuitenkin nyt vielä hallituksen suuntaan että hallitus ryhtyy toimiin pienyrittäjien aseman parantamiseksi kauppakeskuksissa niin että kyllä nyt hallitukselle vielä jotain tehtävää on tässä kuitenkin

arvoisa puhemies

alun perin aivan toisenlaisiin olosuhteisiin tarkoitettu liuotusmenetelmä tuotiin eteläiseltä pallonpuoliskolta australiasta suomalaisiin olosuhteisiin joissa vesien haihtuminen on lähes minimaalista

kokeilu on tulossa nyt aika kalliiksi

geologian professori matti saarniston mukaan huonosti tuottavan liuotusprosessin pysäyttäminen ei ole niin työlästä kuin on esitetty

luonnonsuojeluliiton seitsemän asiantuntijaa ovat todenneet avoimessa kirjeessä valtioneuvostolle että bioliuotusprosessia ei ole mahdoton pysäyttää

syksyllä kun seurasin tätä keskustelua luulin että tässä ei mitään tapahdu kun sama asia toistui edustaja viitasen suusta että piikki ei ole enää auki sitä hän toisti kiviniemelle koko ajan

vaikuttaa siltä että piikki on kuitenkin edelleen auki ja suomen etu kuten myllykoski totesi mikähän se suomen etu tässä asiassa mahtaa loppujen lopuksi olla

emme me ole kieltäneet etteikö ilmastonmuutos olisi mahdollista

mutta kun puheenjohtaja korhonen toteaa ettei tämä muuta mitään niin se nyt on aivan käsittämätöntä koska jos talousvaliokunnan lausuntoa katsotaan niin kyllä tästä kaikenlaista sanktiota seuraa

nyt kun todetaan että kun eu tasolla tehdään päätöksiä nyt jo niin se on päällekkäisyyttä koska tässä nyt suomessa samoja päätöksiä tehtäisiin pikkasen kireämpiä päätöksiä vielä sitten niin onhan tämä aivan käsittämätöntä

mutta kun edustaja myller totesi että suomella on suuri mahdollisuus näyttää nyt sitten tässä asiassa jotain niin me varmaan saamme olla maksamassa tässä ihan varmaan nyt se on se näyttö

arvoisa puhemies

kuten täällä useammassa perussuomalaisten puheenvuorossa on jo tullut esille perussuomalaiset ovat jokaisessa vaihtoehtobudjetissa esittäneet alvn alarajan nostoa

alvn alarajan nosto olisi tehokas keino yrittäjyyden kannustamiseen ja toisi lisää uusia työpaikkoja

hiljattain sdp lupasi että yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa nostetaan jos puolue on seuraavassa hallituksessa

tällä esityksellä ei lisätä yhtään työpaikkoja tämä on puhdasta sdpn populismipolitiikkaa

onko nyt kysymys sitten siitä että tällä nyt sitten varmistetaan sdpn hallituspaikka siihen en pysty vastaamaan mutta ehkä edustaja piirainen

tätä muutosta on selitetty niin että tavoitteena on nostaa kotimaisen energian kilpailukykyä

suuri asia tässä on että orastava pienyrittäjyys ja maatalousyrittäjyyden liitännäiselinkeinot ovat jälleen uhattuina koska merkittävä lisäkustannus hake erien dokumentoinnista koituu puunhankinnan korjuun kuljetuksen ja varastoinnin ja energiantuotannon toimijoille mikä heikentää voimakkaasti kilpailukykyä ja byrokratia lisääntyy voimakkaasti vaikka sitä on täällä väheksytty

koska asialla on myös eu komissio niin on myös epäiltävä annetaanko kivihiilelle taas uusi nousu kun sen käyttöä on saatu hiukan hillittyä

kaiken kaikkiaan tästä seuraa lisää byrokratiaa kuten jo totesin

nykyisen lain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti

arvoisa rouva puhemies

talousvaliokunta toteaa että tarkasteltaessa pelkästään metsän kasvulukuja voi perustellusti päätyä siihen että puuraaka ainetta tulee riittämään kaikille käyttäjille

monesti kuntien ja kaupunkien haja asutusalueille rakentaminen on tehokkaasti estetty niin sanotulla suunnittelutarpeen määrityksellä alueella jonka kunta voi määrätä yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä

hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilö

käytäntö on kirjava ja johtaa usein siihen että saadusta rakennusluvasta valittaa ely keskus jolloin kuntalaisen rakennushanke torpataan tehokkaasti pitkäksi aikaa

minusta kuitenkin tuntuu siltä että nyt haetaan uusia keinoja metsäyhtiöiden katteen kohentamiselle koska menneiden vuosien hintakartelleista edelleen käydään oikeutta ja sitä keinoa nyt ei voida vähään aikaan ottaa uudelleen käyttöön

rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito

kuten muistamme hallitusohjelma asuntopolitiikan osalta lähtee pääpiirteissään siitä että sitoudutaan selkeyttämään maankäyttö ja rakennuslakia siten että rakentamismahdollisuudet paranevat etenkin haja asutusalueilla

jo pelkästään tämä lause kertoo mistä on kysymys

suuri asia tässä on että orastava pienyritteliäisyys maatalouden lisäelinkeinona on jälleen uhattuna koska merkittävä lisäkustannus hake erien dokumentoinnista koituu puun hankinnan korjuun kuljetuksen varastoinnin ja energiatuotannon toimijoille mikä heikentää voimakkaasti kilpailukykyä

olisiko se kauhea asia suuri asia jos metsänomistaja saisi pienen korotuksen vihdoinkin siitä että omistaa metsää ja myy puuta koska puun hinta on polkenut paikallaan vuosikymmeniä

onko teillä tietoa missä vaiheessa tämä asia on käsittelyssä

ja byrokratia lisääntyy voimakkaasti vaikka sitä on täällä väheksytty

energia ja ilmastopoliittisesti ei ole kestävää mikäli muutokset johtavat siihen että osassa laitoksia on uuden sääntelyn myötä kannattavampaa lisätä kivihiilen käyttöä kotimaisten polttoaineiden sijasta

koska asialla on myös eu komissio niin on myös epäiltävä annetaanko kivihiilelle taas uusi nousu kun sen käyttöä on saatu hiukan hillittyä

arvoisa rouva puhemies

energiateollisuuden huolena on erityisesti ollut että muutoksen myötä byrokratia kasvaa ja puuraaka aineen luokittelu eri tukiluokkiin kuuluviin jakeisiin haittaa puumarkkinoiden toimintaa ja johtaa ylimääräisiin logistiikka ja raaka ainekuluihin

kun edustaja tolppanen otti home ja pullotalo ongelman tähän esiin niin siitä kohtaa tuonkin esille tämän rakennuksen valvonnan

tältä osin lakiin on tulossa korjausta sillä viranomaisvalvontaa lisätään ja katselmuksia ja tarkastuksia työmailla lisätään viranomaisten toimesta

edelleen grynderit saavat rakentaa rivi ja kerrostaloja ilman minkäänlaista valvontaa niin kauan kuin alle puolet asunnoista on myymättä enkä tarkoita tässä nyt rakennusvalvontaviranomaisia taikka vastaavaa työnjohtajaa joka on työsuhteessa rakennuttajaan

muutoksessa mennään aivan eri suuntiin kuin mitä ex asuntoministeri kiuru vielä vuosi sitten puhui kohtuuhintaisista asunnoista

olisiko tältä osin maankäyttö ja rakennuslakiin tehtävä muutos että tämä valvonta kuitenkin tämmöisissä vapaarahoitteisissa asunnoissa saataisiin järjestykseen koska siinä on selvä epäkohta edelleen

onko tämä tuttu asia

eduskunta edellyttää että hallitus ottaa jo nyt käynnissä olevassa maankäyttö ja rakennuslain sekä rakentamismääräyskokoelman muutosten valmistelussa rakennusten terveellisyyden paremmin huomioon

mielestäni moni ongelma liittyy nimenomaan huonoon rakennusvalvontaan

esimerkkejä huonon rakennusvalvonnan seurauksista löytyy tällä hetkellä hyvinkin paljon ja pahinta on ettei kukaan ole vastuussa virheistä

kyllä tässä asiassa nyt varmaan kaikki kivet ja kannot on käännetty moneen kertaan mutta haluaisin vastauksen aloitteeseeni jonka tein ministeri virkkuselle huhtikuussa kun käytiin kuntajakolain lähetekeskustelua

eipä tuosta ministerin pitkästä puheesta paljon muuta mieleen jäänyt kuin että minimoidaan elinkeinoelämästä ympäristöön aiheutuvia haittoja

aloitteeni mukaan esitin silloin että pieni kotikuntani muutettaisiin museokunnaksi jotta tulevaisuudessa voitaisiin todeta kuinka syvässä etelässä leivän juurilla sijaitseva pieni kunta eläisi ja tulisi toimeen vältettyään tämän kuntasopan kuohut

ympäristönsuojelun tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja ja niin edelleen muun muassa edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä

kun täällä kohta kolme vuotta olen mittaillut näitä helsingin katuja niin olen kiinnittänyt ainakin siihen huomiota että ravintoloiden terasseilla katoksilla lämmitetään säteilylämmittimillä ulkoilmaa

kaukana on kestävä kehitys

rikotaanko lakia vai mistä on kysymys

aika erikoista politiikkaa edustaja pekkarinen talousvaliokunnan puheenjohtaja

sitä vastoin perussuomalaisten eriävä mielipide on selkeä ja tässä pieni ote meidän eriävästä mielipiteestämme

hallituksen esitys uudeksi voimalaitosveroksi on ristiriidassa hallitusohjelman kanssa

voidaan olettaa ettei windfall vero ainakaan hidasta tätä kehitystä joten esitys on näin ollen ristiriidassa myös energia ja ilmastopoliittisten tavoitteiden kanssa

tätä emme voi tietenkään millään lailla hyväksyä ja meidän eriävässä mielipiteessämme nämä asiat on vielä paremmin tuotu esiin

paljon suurempi riski on että sadantuhannen vuoden päästä nykyistä sivilisaatiota ei maankamaralla ole koska päästöt ja ihmisväestön kasvu pitävät huolen siitä että kasvihuonekaasut tulevat muuttamaan aika merkittävästi tätä maapallon tilaa

ja toinen yhtä suuri taikka vielä suurempi asia saattaa olla asteroidin törmääminen sadantuhannen vuoden sisällä

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

tämän maankäyttö ja rakennuslakia koskevan muutoksen alkujuuret heijastuvat hallitusneuvotteluissa sovittuihin asioihin eli osittain normienpurkuun ja byrokratian vähentämiseen

nopeasti uusia asuntoja kohtuuhintaisia asuntoja

nykyisen poikkeamistoimivallan jakautumisen kunnan sekä elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen kesken katsotaan aiheuttavan päällekkäistä työtä ja hidastavan lupamenettelyjä

hallituksen esitykseen sisältyvillä muutoksilla siirretään ainoastaan poikkeamistoimivalta kunnille mutta ei ehdoteta muutettavaksi lakiin sisältyviä poikkeamisperusteita

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä pidetään pitkällä tähtäimellä kestämättömänä erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta

arvoisa puhemies

näistä pätevyysvaatimuksista hän mainitsi että sieltä löytyisi kuitenkin siirtymäsäännöksiä ettei kukaan jo tätä ammattia harjoittavista kuitenkaan joutuisi työttömäksi

hajautumiskehitystä voi ilmetä erityisesti kaupunkiseutujen reuna alueilla alhaisen tiheyden taajama alueiden laajenemisena joka johtuu pääosin kaupunkiseutuja ympäröivän haja asutusalueen hajarakentamisesta

tässä kehityksessä poikkeusmenettelyillä on oma merkityksensä

näkemykseni mukaan hiilijalanjälki on huomattavasti suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla siksi en mietinnössä olevaa kirjausta ymmärrä enkä hyväksy sitä miten se voisi aiheuttaa negatiivista ilmastonmuutosta

en kuitenkaan nähnyt eriävää taikka hylkymielipidettä tarpeelliseksi koska laki toimii tässä ohjenuorana

eli laki on tervetullut piristys kohti toimivampaa yhteiskuntaa kehä kolmosen ulkopuolella niin nyt pitää a

tämäkään ei kuitenkaan ole itsestään selvää sillä kunnan ympäristöviranomainen voi puuttua asiaan ja määrätä että jätevedet on puhdistettava vaikka edellä mainittu ikärajaa koskeva pykälä toteutuukin

epäselvää on mitkä pitkäaikaiset sairaudet kuuluvat lain piirin ja kuinka menetellään jos pitkään työttömänä ollut henkilö saa töitä

lisäksi kysymyksiä herättää myös se miten menetellään mikäli tämän lain piiriin kuuluva kiinteistönomistaja ei saata jätevesien käsittelyjärjestelmäänsä lain vaatimaan kuntoon määräajassa

valtioneuvosto katsoo periaatepäätöksessään että ydinjäte voidaan turvallisesti käsitellä varastoida sekä loppusijoittaa jo käytössä olevia menetelmiä käyttäen

jos nyt tarkemmin katsomme noita valtioneuvoston perusteluja niin on kysymys samasta asiasta

miten nyt voitaisiin ydinvoimala saada valmiiksi suunnitellulla aikataululla ministeri vapaavuori

mitä hallitus aikoo tehdä sellaisen epäkohdan poistamiseksi että haja asutusalueiden jätevesien puhdistamiseen liittyvä lainsäädäntö on edelleen erittäin epäselvää ja neuvonta puutteellista ja että kunnissa ei ole selvitetty miten eduskunnan hyväksymiä poikkeuslupaharkintaa täsmentäviä säännöksiä sovelletaan käytännössä

vaikka täällä muutamat kansanedustajat ovat tänään omineet tämän lain itselleen niin kuitenkin on todettava että olemme menossa kohti oikeudenmukaisempaa perussuomalaista yhteiskuntaa

hyvä niin

silloin ministeri niinistö vastasi hyvin ympäripyöreästi kiteyttäen niin että asialla ei ole suinkaan kiire tässä vaiheessa siirtymäaikaa on vielä runsaat neljä vuotta jäljellä ja poikkeushakemusten käsittely ei tämän vuoksi ole kunnissa vielä ajankohtainen asia kunnissa säädösmuutosten jälkeen päivitetään ympäristönsuojelumääräykset vastaamaan uusia säännöksiä

käsittelyssä on hallituksen esitykset verolakien muuttamisista